se pelkotila siitä että ylhäältäpäin annetaan selkeät ohjeet yhdistyä ilman vahvoja perusteita olen kyllä samoilla linjoilla kuin vehviläinenkin että tämä vuoropuhelu alueiden kanssa on juuri se keino

näenkin että tämä lainsäädännön uudistaminen toimilupien kautta varmasti tuo meille lisää tietoa se tuo toimilupakäsittelyjen kautta selkeästi esille sen missä tilassa meidän ammattikorkeakoulujen laatu tehokkuus ja työelämälähtöisyys ja erityisesti työllistämisen näkökulmasta hyvien työntekijöiden tuottaminen on

näin pystytään arvioimaan sitä millä tavalla sitten ammattikorkeakouluverkkoa yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa voidaan kehittää ja onko sitten seuraavassa vaiheessa tarpeen katsoa että nämä kirjataan lakiin

mutta olen sitä mieltä että tämä lainsäädäntö nyt toimilupamenettelyn kautta tuo meille enemmän tietoa ja sen pohjalta sitten pystytään katsomaan parin vuoden päästä missä mennään

tämän tavoitteet ovat hyvät

sen tehtävänä on vahvistaa opetuksen ja tutkimus ja kehitystoiminnan laatua sekä tietenkin tätä aluekehitystoiminnan laatua mutta myös kehittää kansainvälisiä edellytyksiä turvata opiskelu ja muiden palvelujen tasoa ja toiminnan tuloksellisuutta

tutkimus ja kehitystoiminnan huomioiminen kannustaa takuuvarmasti ammattikorkeakouluja kehittämään tätä toimintaansa ja olemaan hyvin työelämäsidonnainen ja tiivistämään yhteistyötä työelämän kanssa mutta myös alueen liittojen kanssa joista rahoitusta monesti näihin haetaan

tämä korkeakoulujen rahoituksen määräytyminen juuri suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun tehokkuuden ja työllistymisen sekä tutkimus ja kehittämistoiminnan perusteella on juuri oikea valinta

myös se että täällä todetaan että kaikkien ammattikorkeakoulujen toimintaedellytykset turvataan ja koulukohtaisia muutoksia pienennetään siirtymäsäädöksellä antaa aikaa ja kannustaa oikeisiin tekoihin alueella

se että laissa on myös todettu että joka maakunnassa on korkeakoulu varmasti tuo rauhallisuutta mutta toivon että tämä nähdään myös sellaisena paikkana että ammattikorkeakouluissa todella nyt paneudutaan siihen oman ammattikorkeakoulun laatuun ja sitten työelämän vastaavuuteen

siinä vaiheessa kun otetaan ensi askeleet se millä tavalla vanhemmat kotona toimivat ja kasvattavat lasta eivät ylisuojele antavat lapsen kokeilla kiipeillä toimia ja telmiä näyttää suuntaa siihen mihin elämä sitten liikunnankin osalta vie

tässä aikaisemmassa keskustelussa vahvasti nousi tämä aluevaikuttavuus mutta vaikka se on hyvin tärkeä ja se on hyvin perusteellisesti myös tänne lakiin kirjattu niin kuten tässä aikaisemmin on todettu koulutuksen laatu ja sen vaikuttavuus työelämään liittyen ovat ne ykkösasiat

itse olen ollut hirveän harmissani siitä että meillä monesti käytetään paljon euroja koulupihojen tekemiseen mutta niistä tehdään laatikkomaisia jolloin todellinen luova liikkuminen jää vähälle ja sen takia tällainen luonnon ja rakennetun ympäristön yhteensopivuus olisi äärimmäisen tärkeätä

aluevaikuttavuus tulee sitä kautta että syntyy työntekijöitä jotka työllistyvät ja näin alueiden kilpailukyky kehittyy positiivisesti kiitos neljä setämiehen vastauspuheenvuoroihin ja ensimmäiseksi edustaa tupran vastaus

me olemme nyt rakentamassa varhaiskasvatuslakia ja tekemässä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita uusiksi ja nämä asiat on syytä siellä huomioida se millä tavalla liikkuminen todella on mahdollista ja luovaa ei ylisuojelevaa

toinen asia on sitten se millä tavalla vapaaehtoistoimijat järjestökenttä ovat mukana liikuttamassa meitä ja siinä mielessä katse kääntyy tietysti valtiovallan suuntaan ja siinä olemme kiitos ministerin menneet hyvään suuntaan seuratukien osalta

minkälaisia sopimuksia ja mahdollisuuksia järjestöillä ja seuroilla on kunnissa vastaavasti olla edistämässä vauvasta vaariin kaikkien liikuntaa

tässä asiassa olisi mahdollista tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä ja tehdä myös pitkäaikaisempia kuin talousarviovuoden kestäviä sopimuksia

ei todellakaan varmasti kukaan tässä salissa ole tekemässä sitä mitä edustaja lohi totesi ei hallituksen osalta eikä myöskään oppositiopuolen osalta kuntien tehtävien ja säätelyn purun osalta

no mitä tekee tietysti tämä sali

tämä sali on juuri luonut niitä säätelyitä niitä lakeja ja tässä salissa jokaisella on vastuu siitä että näitä säätelynpurkuesityksiä tehdään

ja nyt pääministeri on esittänyt toiveen että yhdessä osallistumme jokainen puolue tässä salissa osallistuu näiden asioiden kaivamiseen

arvoisa puhemies

edustaja saarinen totesi että tämä on suomen paras työpaikka ja olen itse äärimmäisen samaa mieltä mutta tässä työpaikassa on pieni tahra joka tässä meidän mietinnössämme tulee hyvin esille

kun puolitoista vuotta sitten aloitin kansanedustajana ja sain pikapikaperehdytyksen tähän työhön ja tietenkin siihen sisältyi talokierros ja avustajani kanssa sitten teimme tätä kierrosta ja menimme saunaosastolle niin koin ensimmäisen hämmennyksen suoraan sanottuna

oli nimittäin väärä päivä että olisimme yhdessä päässeet että hän olisi päässyt minulle esittelemään saunan pukutiloja ja tiloja koska hänellä oli lupa mennä sinne vain maanantaina jolloin ei ole istuntopäivä

olin hieman hämmentynyt sillä olen tottunut oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen ihmisten kohteluun suomen parhaimmassa työpaikassa

tämä on tämä tahra monelta osin ja se herättää paljon tunteita avustajien joukossa

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja tästä tilanteesta ja minäkin luotan aivan niin kuin valiokuntamme puheenjohtaja edustaja brax että kansliatoimikunta varmasti tämän asian viisaasti korjaa jotta tämä tahra poistuu sillä kyllähän avustaja on edustajalle työpari

on todella monta asiaa joita täytyy selvittää tutkia etsiä tietoa ja edustajan pitää myös ehtiä omien äänestäjiensä oman alueen ihmisten kanssa käymään vuoropuhelua sähköpostilla puhelimitse hallitsemaan kalenteria etsimään tietoa ja tekemään työnsä hyvin

mielestäni avustajani on todennut hyvin että hänen tehtävänsä on auttaa minua että teen työni mahdollisimman hyvin

siinä punnitaan juuri se ammattitaito ja sen myötä tässä talossa todella osataan auttaa

on kysymys arvovalinnasta mutta on myös kysymys elinkeinovapaudesta ja on kysymys elinkeinosta joka tuottaa hyvin ilman valtion tukea

voi sanoa että tässä talossa meitä edustajia kohdellaan kuin kukkaa kämmenellä monessakin asiassa sillä tämä on täynnä ammattilaisia aivan huippuammattilaisia ja avustajat kuuluvat siihen joukkoon

arvoisa puheenjohtaja

moni kunta moni yrittäjä on ollut yhteistyössä ja saanut hyvin maaseutukunnan elinvoimaiseksi turkistarhauksen kautta joten tällä puheenvuorolla allekirjoitan sen että turkistarhausta ei tule kieltää elinkeinona

tuossa edustaja nylander totesi aivan niin kuin ministerikin että tätä on pitkään valmisteltu ja että on ihan selvää että tässä täytyy olla yhteisymmärrys saamelaiskäräjien ja hallituksen välillä

kyllä siitä sitten herää se toinen kysymys että mitäs virkaa sitten perustuslakivaliokunnalla sinällään on tässä jos perustuslakivaliokunnan näkemyksiä ja prosessia osaltaan ei tässä nähdä tärkeinä

toivon että ei todellakaan näin ajatella vaan ne todellakin nähdään tärkeänä ja sen takia itse korostan sitä kun tämä on näin riitainen lyömmekö me nyt tässä toista päätä toiseen seinään ja toista päätä toiseen seinään niin että lopputulemana on entistä riitaisempaa toimintaa

on erinomaisen tärkeää että valiokunta käsittelee ja tuo tämän mietintönä tänne saliin jotta tämä asia sitten ollaan pohjamutia myöten käyty ja saa myös pisteen

tämä lainsäädäntö on erinomainen jatke nyt tietohallintolainsäädännölle joka ei ole kyllä toiminut sillä tavalla kuin sen on pitänyt ja myös tämän lisäksi nyt niin kuin tässä hallintovaliokunnan puheenjohtaja mattila totesi tämä tuve lainsäädäntö tulee täydentämään tätä kokonaisuutta valtion toimialariippumattomien toimintojen osalta

pakko tässä vaiheessa päivää todeta ministerille että olette tehnyt kuitenkin vaativaa ja hyvää työtä varmistaessanne sisäistä turvallisuutta ja huolehtiessanne monta uudistusta eteenpäin

kiitokset lakivaliokunnalle hyvin tehdystä työstä tämän kansalaisaloitteen osalta

olisin erityisesti kysynyt teiltä tästä tullin rajan ja poliisin yhteistyöstä minkälaisia jatkosuunnitelmia sen osalta on koska viranomaisia on monella eri hallinnonalalla ja vastaavasti pelastus aluehallinto ja ely alueiden osaltakin on käyty keskusteluja ja selvityksiä on menossa

että hyvin tarkasti seurataan että tämä kustannustehokkuus jota tässä haetaan todella toteutuu ja siihen itse osaamiseen käytetään myös meidän ammattiosaamista mitä yliopistoista löytyy

mielestäni valiokunnan puheenjohtaja totesi tuossa loppupuheenvuorossaan kun hän päättää tämän kauden ja täällä eduskunnassa olon juuri sen että hyvä lainvalmistelu vaatii perusteelliset selvitykset ja hyvän valmistelun

kolmantena vielä

itse tässä esityksessä mihin hallintovaliokuntakin on kiinnittänyt huomiota ovat nämä asetuksenantovaltuudet jotka ovat äärimmäisen tärkeät jotta tämä tehokkuus ja yhtenevät pohjat löytyvät sitten meidän tulevista hallinnon toimialariippumattomista ratkaisuista

olisiko löydettävissä tulevaisuuden ja ehkä jo jopa tämän päivän toimintamalleja tämän yhteistyön kautta tiivistämällä hallintoa ja vapauttamalla entisestään siihen arkiseen työhön käsipareja ja aivoja

kun euroopassa erityisesti ajokieltojen osalta on paljon pidemmät ajat kuin meillä suomessa oletteko tämän kansalaisaloitteen rinnalla jo pohtinut sitä että kun suomi on oikeastaan kärkimaana siinä että meillä on todella lyhyet ajokiellot niin millä tavalla tätä asiaa vahvemmin nyt tässä selvityksessä voitaisiin viedä eteenpäin niin että mekin olisimme ennalta ehkäiseviä ja puuttuisimme ongelmiin napakasti niin että se viesti kansalaisille on hyvin selvä

arvoisa puhemies

onko niin että perussuomalaisten mielestä eduskunnan ei tule näyttää esimerkkiä oikeudenmukaisessa ja avoimessa ja tasavertaisessa työyhteisössä

arvoisa puhemies

kansainvälisyys moniarvoisuus ja keskinäinen kunnioitus sekä kaikkien arvostus ja yhteisöllisyys ovat perustana tulevaisuuden menestykselle

tämä uusi oppiminen on oivallinen väline jatkamaan tätä keskustelua mitä tulevaisuusselonteosta viime viikolla kävimme ja sisältää äärettömän hyviä oivalluksia nykytilanteen osittaista kuvausta mutta myös vahvasti tulevaisuuteen suuntautuvia tärkeitä ydinasioita erityisesti pedagogiikan uudistamisesta uusista pärjäämisen taidoista ja vastaavasti vahvasta sosiaalisesta yhteisöllisestä ja yksilön arvostamisesta lähtevästä kasvatuksesta ja pedagogiikasta

arvoisa puhemies

aivan niin kuin täällä hallintovaliokunnan puheenjohtaja mattila totesi tämä kokonaisarkkitehtuuri on kaiken pohja ja siinä on aivan avainasemassa palveluväylähanke millä tulevaisuudessa sitten meidän nämä ohjelmat eri toimialoilta pystyvät keskustelemaan enemmän keskenään ja ovat yhteensopivia

sen takia tämä lakiesitys on hallitukselta oivallinen että tässä selkeästi käytetään nytten enemmän valtaa ja asetetaan velvollisuudet eri ministeriöille toimia juuri tämän lainsäädännön mukaisesti sen mitä jo edellisessä tietohallintolaissa todellakin annettiin tehtäväksi mutta meidän ministerimme eivät ole toteuttaneet sitä asetusvelvollisuutta joka heidän olisi tullut tehdä tähän asiaan

nyt tämä on äärimmäisen tärkeä askel voisi sanoa että tällaista positiivista pientä diktatuuria mitä tässä valtiovarainministeriölle annetaan ja ehkä näillä sitten päästään todella

yleiskeskustelua väsähtynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen kesä on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä hyvin eteenpäin

arvoisa puhemies

tässä keskustelussa on hyvin pureuduttu tähän selvitykseen ja nyt sitten haluaisin vähän laajentaa tätä näkökulmaa kun asia menee mietinnölle valiokuntaan

näitä pitäisi pystyä vahvistamaan

ehdottomasti olen samoilla linjoilla kuin edustaja kopra ja eero lehti piti hyvän puheenvuoron siitä millä tavalla meillä tämä säätely yhteiskunta liikaakin säätelee eikä luota ihmisten omaan ajatteluun yrittäjän omaan ajatteluun ja kuluttajan vapauteen

arvoisa puhemies

olen lukenut perustuslakia tässä parin vuoden aikana moneen kertaan ja voisi sanoa että se vakavuus jolla aikaisemmin siihen suhtauduin oli kevyempää mutta tänä päivänä suhtaudun siihen erittäin vakavasti sen viisauteen millä tavalla eduskunta on aikoinaan perustuslakia uudistanut

se sisältää vahvasti ihmisten yhdenvertaisuuden ja minä uskon kanssa että huomenna aivan niin kuin edustaja virtanen totesi suomi on toisenlainen

suomi on suvaitsevaisempi yhdenvertaisempi ja katsoo tulevaisuuteen yhteisöllisesti omien vahvuuksiensa kautta kunnioittaen ihmisten onnellisuutta

arvoisa puhemies

tämä selonteko sekä siihen liittyvä kansainvälinen selvitys ovat hyvin samansuuntaisia siinä että kaiken tähtäimessä on hyvä elämä myös ne tuhannet päätökset ja lait jotka tässä salissa annetaan tähtäävät hyvään elämään jossa kestävä ekologisuus kestävä talous kestävä hyvinvointi ja arvokas ja hyvä elämä kulkevat käsi kädessä

siihenhän tämä tulevaisuusselonteko ja nyt sitten myös tulevaisuusvaliokunnan mietintö antavat näkymiä ja eväitä ja ideoita

haasteita on haasteita on runsaasti niin taloudellisen kestävyyden osalta meidän julkinen taloutemme niin suomessa kuin muualla on rajallista kuin hyvinvoinnillisen kestävyyden osalta ikääntymisestä olemme puhuneet paljon niin fyysisen hyvinvoinnin kuin psyykkisen hyvinvoinnin osalta

nämä kaikki luovat vahvan haasteen sille millä tavalla hyvää elämää voidaan rakentaa ja kuinka sitä voidaan elää

työelämän murros on valtava ja vauhti kiihtyy kovaa vauhtia ja me täällä sinällään olemme näissä vanhoissa rakenteissa ja keskusteluissa

arvoisa puhemies

mielestäni edustaja oinonen kyllä eksyi nyt tästä itse aloitteesta aika kauas mielikuvitukseen siitä mitä tällä aloitteella tarkoitetaan

fakta on myös se että jo tämänkin puolentoista tunnin aikana melkein miljoona euroa olemme velkaantuneet näiden toisen asteen opiskelijoidenkin piikkiin ja siinä mielessä se mihin katse pitäisi suunnata on tietysti tulevaisuus

mielestäni tulevaisuusvaliokunta on hyvin löytänyt avaimet ja ne avaimet ovat sellaisia mitä toivoisi tässä salissa vielä enemmän käytettävän

ensimmäinen avain on innostuneempi myönteisempi kokeilevampi ja yritteliäämpi suhtautuminen asioihin sellainen uteliaisuus terve ja innostava uteliaisuus jolla asioihin tulisi meidänkin tässä suhtautua

toivoisin että edelleen jatkaisimme tätä tulevaisuuskeskustelua mihin tämä välikysymys mielestäni tähtäsikin ainakin keskustan silloisen esittelyn mukaan haluatte että keskustelemme koulutuksen tulevaisuudesta emmekä vain siitä mitä leikkauksia on tehty

meidän on rakennettava yhteiskunta joka on hyväksyvä eikä se ole vapaa yhteiskunta ennen kuin joka ainoa ihminen tietää olevansa tunnustettu ja hyväksytty sellaisena kuin hän on

tuntuu välillä että täällä upotaan yksityiskohtiin ja oikein tällaisiin mustiin syövereihin ja unohdetaan se että kuitenkin meidän tehtävämme olisi luoda sellaisia mahdollisuuksia joilla siihen hyvään elämään päästään

kun työelämän murros on valtava se millä tavalla ja minkälaisia taitoja meillä kehitetään toisella asteella niin lukiossa kuin ammatillisessa koulutuksessa on olennaista eli sisältö

kannatan siis tätä aloitetta

olisinkin kysynyt ministeri kiurulta

on tietysti tärkeää myös analysoida ja olla kriittinen niin kuin tässä tulevaisuusvaliokunta on myös tuonut vahvasti esille että tarvitaan sellaista tervettä kriittisyyttä

mutta tällainen yhteisöllisyys ja osallisuus on mielestäni kaiken avain

siinä ratkaisu on ne päätökset mitä tässä salissa jo tänäkin syksynä ja ensi keväänä tullaan tekemään liittyen meidän koulutukseen on kysymys sitten varhaiskasvatuslaista on kysymys sitten perusopetuksen opetussuunnitelmista on kysymys sitten lukioiden ja ammatillisen koulutuksen sisällöistä ja tuntijaosta

kuinka me mahdollistamme tämän uudenlaisen oppimisen ja yhteisöllisyyden ja osallisuuden ja kokeilevan yhteiskunnan erehtymisen ja yrittämisen

myös tuleva kuntalaki jota myös parlamentaarisesti on valmisteltu on avain siihen löydämmekö me sellaisia osallisuuden muotoja joilla kansalaiset yhdessä ottavat enemmän vastuuta omasta lähiympäristöstään ovat aktiivisia omalla asuinalueellaan omassa kunnassaan ja sitä kautta vaikuttavat siihen omaan hyvään elämäänsä

ja kaiken kyllä kruunaa se millä tavalla tässä talossa esimerkin voimalla näitä asioita viemme eteenpäin

se on aina niin että puhetta voi olla vaikka kuinka paljon mutta jos sitten teot ja toiminta eivät sen kanssa ole synkronissa silloin putoaa pohja myös tämän talon päätöksiltä

työn ja oppimisen ja yrittämisen uusi liitto oli tulevaisuusselonteossa yhtenä toiminnan mallina ja toivoisin että tässä ehkä vielä enemmän olisi paneuduttu siihen

tuossa kyllä noissa toimenpiteissä joita valiokunta esittää on tämä työ nostettu hyvin vahvasti esiin ja eri jaostojen toiminnasta löytyy myös oppimisen sekä yrittämisen korostamista mutta toivoisin että tässä salissa vielä enemmän sitä liittoa lähdettäisiin pohtimaan ja löytämään eväitä sitten konkreettisten toimenpiteiden osalta

kiitoksia

arvoisa puhemies

on hyvä todeta että vaikka elämme tiukkoja aikoja niin kuulumme kuitenkin maailman rikkaimpien maiden joukkoon ja siinä mielessä suomalaiset ymmärtävät rakennemuutokset leikkaukset mutta samalla tavalla ymmärtävät myös että elämme tiukkoja aikoja kehitysyhteistyörahojen osalta

no itse toimintaan mitä kehitysyhteistyö sitten on ollut

on tehty virheitä täytyy olla halua oppia virheistä ottaa oppia niistä ja sitä kautta kehittää tarkempaa seurantaa valvontaa väärinkäyttöepäilyjen tiukkaa kontrollia ja sitouttaa erityisesti tuen saajamaat yhteisen tavoitteen saavuttamiseen

tärkeintähän kehitysyhteistyön osalta tulisi olla se päämäärä eli tilanne jossa kehitysyhteistyötä ei enää tarvittaisi

arvoisa puhemies

valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksessa oli erityisesti käsittelyssä valtionhallinto erityisesti tietysti toimivaltarajat ja valtiosihteerijärjestelmä

kun suomi on tukemassa ja auttamassa ihmisiä ja yhteisöjä löytämään itse ratkaisuja ongelmiinsa vahvistaa se ratkaisujen löytämistä jatkossakin niin että kun rahallinen tuki loppuu kehitys jatkuu positiiviseen suuntaan

on erinomaisen hyvä että nyt on tämä parlamentaarinen työryhmä pistetty pystyyn ja sillä on selkeä tehtävä seuraavia vaalejakin ajatellen tarkastella nykyistä tilannetta ja hyödyntää varmasti hyvin vahvasti tätä tarkastusviraston sekä tarkastusvaliokunnan mietintöä rakentaessaan parempaa järjestelmää

oikea aikainen tuki paikallisten toimijoiden osalta on juuri se kohta jolla voi olla hyvin tärkeä ja ratkaiseva merkitys koko yhteisön ongelman ratkaisemisessa

toisena asiana tarkastelussa oli kuntoutus työurien pidentäjänä ja oli kyllä todella surullista huomata nämä tulokset millä tavalla todellisuudessa kuntoutus ei ole toteuttanut sitä mitä sillä on haettu

siviiliammatissani toimin rehtorina ja opettajana ja aikaisemmassa työssä näin päivittäin miten uuden oppimisen ilo oivallukset ajatuskyvyn monipuolistuminen itsevarmuus ja ympäröivä yhteisö vahvistivat lapsen kasvua ja itsetuntoa

nämä panostukset koulutukseen ja sivistykseen ovat aina yhteiskunnalle arvokkaita ja mittaamattoman arvokkaiksi ne muuttuvat silloin kun koulutuksen myötä lasten sekä erityisesti tyttöjen ja naisten asemaa parannetaan ja sitä myöten poliittisten oikeuksien toteutumista vahvistetaan yhteiskunta kehittyy se etenee kestävällä tavalla kohti ihmisoikeuksia tasa arvoa toteuttaen ja heikompia huomioiden

ilahduin todella lukiessani että opetussektorin kokonaisrahoitus on kasvanut kaikissa niissä maissa joille suomi on maksanut budjettitukea

asiantuntijakuulemisissa tuotiin esille tilastotekniset syyt diagnosoinnin tarkistuminen ja erityispedagogisen tutkimustiedon lisääntyminen sekä kehittynyt lääketiede

mutta myös hallinnollisten käytänteiden muuttaminen on vaikuttanut erityisoppilaiden määrään ja tuli myös esille se että rahoituksen määräytymiselläkin oli merkitystä

ja on äärimmäisen hyvä huomata että suomi on tukenut esimerkiksi mosambikissa kuuden muun valtion kanssa juuri tätä koulutustoimintaa yhteistyössä unicefin ja maailmanpankin kanssa

mutta kaikkein suurimpana huolena tietysti selvitys toi esille sen että lasten ongelmat ovat kasvaneet tuona aikana hyvinkin runsaasti

viimeiseksi haluaisin nostaa esille vammaisten ihmisoikeudet

monesti kehittyvissä maissa koulutuksen puute ennakkoluulot tietämättömyys ja asenteet johtavat siihen että vammaiset syrjäytyvät yhteiskunnassa eikä heidän ole mahdollista käydä koulua tai käydä töissä

eli asiaan on jo reagoitu ja sen osalta nyt sitten sivistysvaliokunta on saanut selvityksen kuinka tämä kolmiportainen tuki on toiminut

usein he jäävät neljän seinän sisälle eivätkä pysty toimimaan yhteisöissään tasa arvoisina kansalaisina

on hyvä että jo nyt on nähtävissä se että kunnat ovat edistyneet tässä perusopetuslain muutosten tavoitteiden mukaisesti mutta se mitä tuli nyt tästä viimeisimmästä selvityksestä esille oli se että kuntakohtaiset erot ovat edelleenkin vielä huomattavia

erityistä tukea saavien oppilaiden määrä on kääntynyt laskuun kun vastaavasti kevyempää tehostettua tukea saavien oppilaiden osuus on kasvanut mikä on aivan oikea suuntaus

itse perusopetuslain ja opetussuunnitelman muutoksiin liittyvä täydennyskoulutus on selvityksen mukaan toteutunut hyvin mutta varsinaisessa arkityössä kentällä kouluissa on havaittu että tuen suunnitteluaikaa kouluissa on varattuna aivan liian vähän

on koettu että tukiopetusta on resursoitu kohtalaisen riittävästi mutta osa aikaisen erityisopetuksen tarve ja resurssit eivät valitettavasti vieläkään kohtaa

joulun alla käsittelyssä tässä salissa oli uusi oppilas ja opiskeluhuoltolaki joka tulee edesauttamaan ongelmien ratkaisua

jo valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen mukaan oppilashuoltotyö oli kehittynyt ennalta ehkäisevämmäksi mutta nyt uusi laki ohjaa erityisesti varhaiseen puuttumiseen ja ennalta ehkäisevään työhön sekä erityisesti yhteisöllisyyteen

kun lakia nyt ensi syksynä aletaan toteuttamaan niin toivon ja uskon myös että sillä on isoja vaikutuksia jos oikein osataan sitten käyttää tätä lakia niin kuin se on kirjoitettu

yksi selvityksessä esille noussut asia juuri tämän kolmiportaisen tuen osalta oli se että siihen meidän opettajankoulutuslaitoksessa ei riittävästi ole kyllä paneuduttu näin ainakin itse sitä tulkitsin

tuki on kyllä yleisesti esillä ja siihen suhtaudutaan myönteisesti mutta todella paljon vaihtelee erityisesti harjoittelukouluissa opettajien antama tieto ja opastus

eli uusi laki toimii parannettavaa löytyy ja nyt palaan arvoisa puhemies takaisin itse tähän tarkastusviraston selvitykseen

tämä tarkastus yhdessä tarkastusvaliokunnan tilaaman nuorten syrjäytymistä koskevan tutkimuksen kanssa kertoo karua kieltä

se kertoo siitä että meillä puututaan aivan liian myöhään ja tuki ohjautuu liian myöhään jotta itse syrjäytymisen ongelmilta voitaisiin välttyä

kun tukea ei anneta riittävän aikaisin kokevat oppilaat epäonnistumisia jotka puolestaan heikentävät ongelmaisten oppilaiden itsetunnon kehitystä

tarkastusviraston havaintojen mukaan perusopetuksen osittain tai kokonaan yksilöllistetyn oppimäärän suorittaneet siirtyvät heikommin opiskelemaan toisen asteen opintoja

toisen asteen opinnot keskeytyivät kolmanteen syksyyn mennessä osittain tai pääosin tai kokonaan yksilöllistetyn oppimäärän suorittaneilla hyvin paljon useammin kuin perusopetuksen oppimäärän suorittaneilla opiskelijoilla

eli tutkimuksen mukaan syrjäytymisen näkökulmasta peruskoululla on lasten ja nuorten elämänkaaressa keskeinen merkitys sillä juuri koulu on se joka tavoittaa koko ikäluokan ja koulun tarjoamalla varhaisella tuella on erittäin suuri merkitys

juuri nämä uudistukset perusopetuslaissa tehostetun ja erityisen tuen osalta ovat oikean suuntaisia samoin oppilas ja opiskeluhuoltolaki joka nyt sitten ensi syksynä astuu voimaan on oikea toimenpide

mutta kun tässä kohta tarkastusvaliokunnan mietintö valmistuu nuorten syrjäytymisestä niin viesti yhdessä tämän tarkastusviraston selvityksen kanssa on hyvin yksiselitteinen

vain riittävällä varhaisella oppilaan ongelmiin puuttumisella voidaan turvata oikeus hänen tarvitsemaansa oikeanlaiseen opetukseen ja tukeen

kun meillä nyt sitten rakennepakettiin liittyenkin on monia toimenpiteitä meillä on koulutustakuuta meillä on nuorisotakuuta ja nyt seuraavassa vaiheessa sitten keskustellaan oppivelvollisuuden laajentamisesta niin todella toivon tai ei keskustella pelkästään vaan juuri valmistellaan sitä että ministeriössä luetaan niin tätä tarkastusviraston kertomusta kuin tulevaa tarkastusvaliokunnan mietintöä tarkalla silmällä ja todella pystyttäisiin kohdentamaan toimenpiteet juuri varhaiseen tukeen ja juuri niille nuorille jotka ovat putoamisvaarassa ja syrjäytymisvaarassa